edustaja kokko viittasi äsken keksijöihin ja keksintöihin ja tähän sitten ministeri vapaavuori tarttui

meillä on kyllä paljon vahvuuksia on osaamista yritteliäisyyttä työn kunnioittamista ja ahkerointia ja monenlaista ennakkoluulottomuutta mutta sen sijaan myyntitaidoissa olemme heikkoja kaukana ruotsista

joskus olen kuullut väitettävän että jos jossakin päin maailmaa tapahtuu lento onnettomuus niin siellä on ollut vähintään yksi ruotsalainen myyntimies siinä koneessa

eikö tämän myyntiosaamisen syvempi oppiminen pitäisi olla eräänlainen politiikkaohjelma eräänlainen kansallinen hanke vastaisuudessa vaikka sen hedelmien korjaamiseen menisi kenties vuosikymmeniä aikaa ja vielä edustaja kalliorinne jose

arvoisa herra puhemies

omassa poliittisessa taustaryhmässäni on taatusti kehitysyhteistyökysymyksiin liittyen monenlaisia äänenpainoja ja oman henkilöhistoriani vuoksi en ehkä kaikkiin niihin jyrkimpiin voi yhtyä

mutta näen hyvin hyvänä sen mitä ministeri äsken sanoi että kehitysyhteistyön vaikuttavuutta täytyy todella kriittisesti tarkastella

meillä on historiassa hienoja kauniita hedelmiä ehkäpä kauneimpana maantieteellisesti kaukana olevien maiden suomen ja ambomaan yhteistyö joten perustellusti voimme sanoa että namibia on musta heimokansamme

mutta tähän liittyen kun ministeri sanoi että kehitysyhteistyön vaikuttavuuden seurantaa evaluointia tehostetaan niin yhtä lailla kysyn

millä tavalla haluatte olla rohkaisemassa kansalaiskeskustelua kehitysyhteistyön vaikuttavuudesta

arvoisa herra puhemies

vanhan valtiomiehen sana ennustaminen on vaikeaa erityisesti tulevaisuuden ennustaminen on tässä kontekstissa enemmän kuin totta

päivällä käydyssä debatissa useampaan otteeseen tuotiin esiin että me vaadimme ja tarvitsemme periaatteellista keskustelua kansalaiskeskustelua ja keskustelua tässä talossa ylipäätänsä euroopan tulevaisuudesta

nuorena eu virkamiehenä nykyinen integraatioministeri stubb totesi tämä ei ole sanatarkka lainaus siksi ei sitaatteja mutta jotenkin seuraavaan tapaan että eun kriteeristö on niin vaikeaselkoinen ja epädemokraattinen että sen takia euta itseään ei hyväksyttäisi näillä kriteereillä eun jäseneksi

mutta ylipäätänsä olemme huolestuttavalla tiellä jos demokratiavaje entistä enemmän syvenee kaikkialla euroopassa

tosiasiat on tunnustettava

on tunnustettava se että olemme pankkitukijärjestelmää avaamassa euromaiden tasolla vaikka sitä sanaleikein yritetään toiseksi vääntää

yhtä lailla ei voida sanoa mitä tämä vaikeasti kielelläni taipuva sana

en halua tätä semanttista jaarittelua jatkaa mutta todeta kuitenkin sen että jos kansalaiset kokevat että he eivät ole enää subjekteja demokraattisessa päätöksenteossa heillä ei ole mahdollisuutta millään tavoin vaikuttaa asioiden kulkuun silloin me olemme hyvin huolestuttavalla kehitysuralla

tilanteet joissa asiat huutoäänestyksellä demokraattisen päätöksentekokoneiston ulkopuolella pyritään ratkaisemaan ovat monella tapaa pelottavia ja vaarallisia mutta uskon että jos meillä kansanedustajilla yli puoluerajojen yli hallitusoppositio rintaman nyt on rohkeutta äänestää toisin kuin käsketään huomisessa tärkeässä äänestyksessä niin me olemme osaltamme pelastamassa demokratiaa

päivällä ministeri urpilainen korosti budjettiesityksen olevan uutta kasvua ja työllisyyttä lisäävä ja tasa arvoa edistävä talouspoliittinen kokonaisstrategia

samanlaisia tavoitteet ovat muissakin tavoitetaulukoissa

hyvään hallintoon kuuluu että resurssi vastaa asetettuja tavoitteita

vastaako työministeri tavoiteasettelu panoksia ja uskooko työministeri siihen että panostukset todella lisäävät työllisyyttä ja yritystoimintaa meneillään olevaan vuoteen verrattuna merkittävästi

kun matkailu on suurin kasvava teollisuuden ala niin saadaanko suomeen kunnollinen matkailustrategia

näissä temin konsernistrategian tavoitelinjauksissa on hyvin ylevät ja kunnianhimoiset vaikuttavuustavoitteet ensi vuodelle

kokonaan toinen kysymys on miten se ylipäätään on mahdollista näillä panostuksilla mitä varsinaiset numeraaliset asiat ja numeraaliset sivut kertovat

onko menty konkreettisesti eteenpäin vai jääkö tämä vain yhdeksi hankkeeksi tässä lukuisien hankkeiden luvatussa maassa

arvoisa herra puhemies

päivällä käydystä debatista joka oli hyvin ansiokas ja moninainen eräs puheenvuoro keskustan kansanedustajan puheenvuoro jäi askarruttamaan

onko kuntien lahtipenkki luova ja kansalaisten hyvinvointia lisäävä ratkaisu voidaan kysyä

perustellusti puheenvuoroissa ollaan huolissaan kuntalaisten palveluiden laadusta määrästä saatavuudesta ja oikeudenmukaisuudesta vastaisuudessa

äärimmäistä itsepetosta olisi väittää etteikö uudistuksessa olisi häviäjiä tai ylipäätänsä etteikö uudistuksesta seuraisi ristiriitoja aiheuttavia asioita

kuntauudistus ei millään tavoin johda siihen että olemme saamassa yhteiskuntaa valmiiksi ja hyvä niin

valmiissa maailmassa jossa on vastattu kaikkiin kysymyksiin elämä olisi varmasti yksitoikkoista ja mielikuvituksetonta ja mitä ilmeisimmin vailla vapautta

olisi tärkeää että esimerkiksi käräjäoikeuksiin saataisiin nopeasti toimivat videojärjestelmät

kun ihmiset saadaan aidosti mukaan ja heitä kunnioitetaan ja he kokevat asiat omikseen voidaan saavuttaa todella kestävää ja pitkäjänteistä tähän selonteko ei kuitenkaan kannusta

haluaisin kysyä ministeriltä

valitettavasti selonteossa näkyy vaalien läheisyys ja pelkään että runnaamisen meininki tulee jatkumaan kuntavaalien jälkeen

tätä kiinteää määrärahaa käytetään vaikkapa saamelaisten kulttuuri itsehallinnon ylläpitämiseen ja muihin avustuksiin kuten esimerkiksi rikosten uhrien avustuksiin

mahdollistaako kuntauudistus kansainvälisessä omistuksessa olevan terveysbisneksen superryntäyksen kuntakentälle

itse toin debatissa esille kuntatyöntekijöitten jaksamisen työn ilon ja tulevaisuudennäkymät muutostilanteessa

jos työn ilo ja työn arvostaminen häviävät silloin ollaan todella heikoilla jos työntekijöiden aika menee vain kehittämis ja suunnitteluseminaareissa istumiseen

samanlaisia esimerkkejä löytyy eri puolilta suomea että yksi vahva kunta sanelee pelisäännöt ja käyttää isännän otetta pienet vikisevät minkäänlaisesta yhteistyöstä ei tule mitään ja tällaisia rakennelmia ollaan jo purkamassa ja kunnat ovat niistä irtautumassa

monen monen edustajan suulla on tänään jaksettu suorastaan huutaen kysellä mikä sitten on se perussuomalainen vaihtoehto

pahimmillaan keskustelu liittovaltiokehityksestä on semanttista jaarittelua niin kuin äsken puheenvuorossani sanoin mutta jokainen ymmärtää että ei liittovaltio synny komission päätöksellä tai euroopan parlamentin päätöksellä vaan vaiheittain hivuttamalla ja juuri niin kuin tässä edustaja yrttiaho toi ansiokkaasti esiin asioita niin tällaisia elementtejä olemme tänään kuulleet esimerkiksi pääministerin suulla sanotun

sitä on kritikoitu mutta joka tapauksessa mikäli järjestelmä ei muuten toimisi se olisi kuitenkin oikeudenmukaisinta

se ilmaistiin tänään

sen ydin on siinä että kuntalainen saa palvelut oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti mahdollisimman läheltä

ihminen on siinä jäsen sen vuoksi että hän on kerran syntynyt tähän maailmaan tähän maahan ja kun on tähän suomenmaahan syntynyt niin silloin on myös jäsen jossain kunnassa

olemme todellakin tiellä jolla meidän kansallista suvereniteettia itsemääräämisoikeutta loukataan puhutaan tulevaisuudessa siitä että tämän sixpack paketin nojalla kansallisvaltioiden talousarviotkin lähetetään ennakkotarkastukseen komissiolle

kunnan jäsenyys ei siis tule korkean tulotason kautta perityn varallisuuden tai aatelisarvon tai jonkun muun perusteella vaan yksinkertaisesti sen vuoksi että ihminen on

olennaisempaa kuin kysyä sitä mikä on perussuomalainen vaihtoehto on kysyä mitä kunnissa nyt oikeasti tapahtuu tai ei tapahdu hallituksen kuntauudistuksen ollessa niin sanotusti vaiheessa

kunnat elävät nyt epätietoisia aikoja ja kunnat eivät käy vapaaehtoisia yhdistymis tai yhteistoimintaneuvotteluita siinä määrin kuin voisivat niitä käydä

kunnissa ei myöskään nyt uskalleta investoida kun ei tiedetä minkälainen tilanne on kunnan itsenäisyyden kannalta jonkin ajan kuluttua

tämä merkitsee sitä että kunnallinen infrastruktuuri rappeutuu ja kun nämä korjaukset aikanaan pitää toteuttaa kun korjaukset nyt laiminlyödään niin niistä tulee silloin todella kalliita

voi olla niinkin että kun eletään lopun aikoja niin hävitetään kunnan kassat sen tautta että ei jätetä sitten tulevalle suurkunnalle

arvoisa herra puhemies

lipposen ensimmäisen hallituksen aikana silloisen ministeri backmanin johdolla aloitettiin aluehallintouudistus jolloin perinteiset läänit ajettiin alas ja ensimmäisessä vaiheessa muodostettiin suurläänit

on tällainen lopun ajan hävitysten aika tehdään sellaisia investointiratkaisuita mahdollisesti jotka eivät ole tarkoituksenmukaisia

ongelmana on kunnallisen itsehallinnon talousautonomian rajojen tulkinta suhteessa kunnalliseen verotusoikeuteen ja kuntien taloudellisen päätösvallan turvaamiseen

on ilmeistä että jotenkin salassa taas laaditaan uutta kuntalakia jossa edellistä ongelmaa sivutaan mutta tuskin ratkaistaan

keskeistä on miten turvataan kunnan verotulot veroparatiisiyritysten nurkanvaltauspolitiikan kiihtyessä

aika näyttää mitä tulee tästäkin uudistuksesta jäämään käteen ainakin hämmennystä henkilöstössä ja varmasti myös kansalaisten keskuudessa

eun toissijaisuusperiaate ja läheisyysperiaate suojaavat hajautettua hallintoa ja suomen perustuslakiin kirjattua kunnallisen itsehallinnon päätösvallan autonomisuutta

kiintoisa kysymys tässä suhteessa on minkälaisen oikeudellisen liikkumavaran ylin valtioelin saa valtiokunta suhteen sääntelyssä unionin jäsenyyden oikeuksien ja velvoitteiden rajoissa

lausunnot tämän asian ympärillä ovat kovin ristiriitaisia

oltaisiinpa edelleen siinä tilanteessa että suomen yhdeksän historiallisen maakunnan jaon pohjalle rakentuisi aluehallinto

tässä hallituksen pimennossa valmistelemassa kuntarakenneuudistuksessa keskeistä on miten valtio voi ohjata kuntia sopeuttamaan konkreettiset valtion finanssipoliittiset ratkaisut unionitason yleisten talouspoliittisten tavoitteiden mukaisiksi loukkaamatta kunnallisen itsehallinnon vaatimuksia erityisesti meneillään olevassa euron talouskriisissä jossa todennäköistä on että kaatuvat maat ja pankit käyvät suomalaisten kuntienkin kassakaapeilla

silloin olisi taas katetta suomen vaakunan ympärillä oleville yhdeksälle ruusulle

kun tässä on koko päivän kuunnellut hallituspuolueiden kansanedustajien vakuutteluita niin yhtäältä tulee mieleen se yhdysvaltain presidentti richard milhous nixonin kuuluisa valkopyykkipesupuhe watergate skandaalin yhteydessä

nixonhan vakuutti että ei ole mitään valkopyykin pesun tarvetta valkoisessa talossa

tai yhtä lailla muistamme raamatullisesti kuinka opetuslapsi vakuutti uskollisuuttaan mestarille ja juuri tämä opetuslapsi paljastui jänishousuksi sitten tositilanteessa

jotakin samaa vakuuttelua on ollut havaittavissa hallituspuolueiden kansanedustajien puheissa

vakuutetaan lujasti sellaista mihin ei pohjimmiltaan oikein itsekään jakseta uskoa

meistä jokainen on tullut tähän taloon kansan valitsemana niiden toiveiden kautta että voisimme olla jakamassa jotain hyvää äänestäjillemme heidän taustaryhmilleen omaan maakuntaamme ja niin edelleen

nyt jos koskaan tarvitaan elvyttäviä stimulansseja ja siinä kotimarkkinat ovat avainasemassa

siis kaikin keinoin on panostettava ihmisen omatoimisuuden tukemiseen sillä uudet työpaikat syntyvät miltei yksinomaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ja näin ollen yrittäjyyden edellytyksiä yrittäjänä toimimista ei saa vaikeuttaa

erityisesti vasemmistosta on tänään kuulunut niitä nixonin tyyppisiä vakuutteluita alvin korottelun ympärillä

se on yhtäältä helppo ja mielikuvitukseton ratkaisu ja se on epäoikeudenmukainen sillä se kurittaa nimenomaan heikoimmassa asemassa olevia joilla jokainen roponen menee välttämättömään elämiseen

arvoisa herra puhemies

ja kuten päivällä jo puhuttiin olisi ollut oikeudenmukaista edes lääkkeet ja ruoka elintarvikkeet rajata alvin korotuksen ulkopuolelle

se on ollut menestystarina suuri kansallinen hanke ja yksi isänmaan historian hienoista saavutuksista

sanalla sanoen

kun tällainen kansanterveyslaki on saatu ja se on toiminut on oikeastaan käsittämätöntä ja hämmästyttävää että olemme nyt tällaisessa tilanteessa tilanteessa jossa terveyserot ovat suuret niin sosiaalisessa mielessä kuin maantieteellisessä mielessä

kansan kurjistaminen jatkuu ja syvenee

viime kädessä valtiokin on häviäjänä

voi olla että se antaa pikaisen hetkellisen vuoden kaksi kestävän piristysruiskeen autokauppaan kun yritykset alkuvaiheessa millä yrityksillä on siihen varaa ostavat työsuhdeautoja mutta sitten tämäkin toive hupenee

nämä sosiaaliset terveyserot ja maantieteelliset ter veyserot kertovat karua kieltä siitä missä nyt mennään

ja yhä edelleen kuten vuosi sittenkin on välitettävä niitä pettyneitä toiveita joita yliopistomaailmasta kuuluu kun yliopistomaailma on murroksessa on toteutettu mittava yliopistouudistus ja sitten viedäänkin matto alta ensin puolikkaalla indeksileikkauksella ja nyt kokonaisellayrityksille juustoja immonen koska edustaa vehviläinen jaskari ja kokonaisella indeksileikkauksella

meillä on lääkäreitä enemmän kuin koskaan aiemmin

meillä on muutakin osaavaa terveydenhuollon henkilökuntaa erilaisia hoitajia

mutta jostakin syystä julkinen terveydenhuolto ei ole houkutteleva työnantajavaihtoehtoja etsitään muualta kuin julkiselta sektorilta

ymmärrän että julkinen sektori ei helposti voi olla palkkajohtaja mutta joka tapauksessa julkinen sektori julkinen terveydenhuolto on saatava houkuttelevammaksi niin palkkauksellisesti työnsisällöllisesti kuin erilaisten työhygienisten kysymysten kannalta

on totta että tänä päivänä terveyskeskuslääkärin työajasta saattaa mennä jopa kolmannes tietokoneen äärellä

yli puoluerajojen on ollut oikeutettua kritiikkiä kansainvälisomisteista terveysbisnestä kohtaan ja on pelättävissä että jos yksityinen terveysbisnes salakavalasti entistä enemmän ottaa roolia kunnissa niin hyvinvointipolitiikka on pian kunnissa osa elinkeinopolitiikkaa

onkin perusteltua kysyä miksi ulkomaalaisomisteista yksityistä terveysbisnestä ei saada suitsittua vaikka siitä on niin suuri yksimielisyys tässäkin salissa oikeastaan kaikki puolueet kokoomusta lukuun ottamatta pitävät siitä ääntä

tämä jos mikä kertoo siitä että kokoomus enemmän tai vähemmän vie muut vikisevät eli hallituskumppanit eivät voi olla kovinkaan ylpeitä hallituskumppanuudestaan kokoomuksen kanssa

itselleni on kyllä se minun on sanottava jäänyt epäselväksi keskustan mallissa se miten konkreettisen avuntarvitsijan terveyspalveluita tarvitsevan ihmisen tilanne paranisi

uusia hoivaavia käsiä ei ole luvassa mutta päällikkövirkoja kylläkin

arvoisa herra puhemies

mitähän tästä tulee

kovin hyvää tämä ei todista hallituksen yhteistyöstä hallituksen politiikan toimivuudesta kun ei ole edes tätä raamia saatu vielä tuotua eduskunnalle

usein varsinkin kun siellä syrjäseudulla itse asun olen asunut jo parikymmentä vuotta ja se paikkakunta on valtateiden sivussa sinne ei kukaan ole tullut sattumalta

tämä liittyy myös siihen että kun täällä on puhuttu liikenneturvallisuudesta ja itsetuhoisista ajatuksista liikenteessä kuinka paljon onkaan sitä syyttä matkustamista sitä että pitäisi olla jossain muualla silloin kun ollaan liikkeessä tien päällä kulkemassa

yhtä lailla tämä keskustelu täällä peilaa sitä että kaikki vaikuttaa kaikkeen

edustaja mustajärven puhuessa hänhän viittasi turvallisuuspolitiikkaan puhemies silloin istuntoa johtanut varapuhemies koputti ja sanoi että olisi syytä pysyä aiheessa

mutta kun liikennepolitiikasta puhutaan niin aiheessa pysyminen ei olekaan niin yksiselitteistä